se antaa sekä henkisiä että fyysisiä voimavaroja jaksetahan töissä paremmin ehkä ollaan terveempiäki ja ennen kaikkia mikä siinä on se kaikista tärkein asia tämän päivän yhteiskunta joka suomessa on hyvinvointiyhteiskunta tääl ruraatahan hyvin pienistä asioosta

johonakin kunnas on oltu tosi valveutuneita sen suhteen on edetty jo ja tiedetty mitä tehrähän ja johonakin ne on jääny entistä enemmän retuperille eli on ollu niin kirjava käytäntö ja toisaalta ehkä tietous

täs nyt pitää pikkusen nostaa tuota omaa häntää sen suhteen että oon ottanu seleville sen kuinka on omassa kunnassa kurikassa

jopa opiskelijat sen takia käyttää näitä tiettyjä aineksia että jaksaa paremmin valvoa keskittyä eli jotakin täs yhteiskunnas on pieles

ei muuta kuin marjahan kun tuloo uus kesä

jos sitten mietitähän sitä minkämoisia elämyksiä urheilutapahtumat antaa suomalaaselle väestölle niin joukkuepeleissä kuin yksilölajeissa te voitte kuvitella kun ne jo puoli vuotta ennen tietää sellaanen ja sellaanen tapahtuma on tulossa ne jo merkittöö ne elää jo siinä kuukausitolkulla mukana

siel on tutkittu siel on edetty siel on jätevesijärjestelmä ihan rehellisesti laitettu ajan tasalle

totta kai kurikka vauraana kaupunkina on ottanu siihen osaa jotta se ei oo tullu kohtuuttoman kallihiksi kellekään osapuolelle

otinpahan selvää myös siitä kuinka paljo omas pitäjäs esimerkiksi on ostettu näiltä ei en käytä sanontaa koijarilta vaan kauppiailta näitä niin sanottuja kalliita laitteeta jokka on torettu että kahreksasta yks on ollu toimiva ja onki kierretty siellä ja kiihkolla myity vanhuksille tai yleensä käyttäjille eikä oo ollu tiedossa tarvitahanko sinne esimerkiksi mihinkä niit on ostettu yleensäkkään näitä kalliita laitteeta

ne saa siitä myös omia virikkeitä ja se antaa henkisiä ja fyysisiä intohimoja ja samalla toteuttaa myös ruveta ehkä harrastamaan sitä liikuntaa itte

mutta kulttuuri ja urheiluministeri kerkis tästä häipymähän mulla olis ollu hänelle yks tärkiä kysymys joka tuolta kentältä on tullu

äiti päivi ja dianan torella merkittäviä rahasummia vuosittaan urheilujärjestöille niin kyllä tuolla maakunnissa ihimiset on näreissään siitä kuinka voi olla jotta kaupalliselle televisiolle annetahan tietynlaasia ohjelmia

ikävuoteen saakka

ennen ku tämä joulun alla tuli tänne keskusteluun niin omasta pitäjästä otettihin yhteyttä

sellahet asiantuntijat jotka niiren kanssa on värkänny sanoo notta he on kuitenki ollu tietoisia kaiken aikaa mihinä mennähän

senkin jälkeen aikuisen läsnäolo ja tuki on monesti tarpeen kun lapset käyvät kouluja ja kohtaavat aikuistuessaan erilaisia ongelmia

jotta pikkusen pitää kyllä nyt näpistellä vähä tietysti omaa ympäristöministeriäkin siitä että hän ei tuonu tätä tuonne kuntihin tietoisuuteen ajoissa

tämä kysymys olis ollu hyvä heittää ministerille mutta kaippa se sen tuolta jostakin saa kuulohoonsa niin että tähänkin saa vastauksen

tosiasia on että liian monien perheiden lapset tulevat kouluun likaisina nälkäisinä ja väsyneinä

tätä näytelmää torella ei mielestäni näyteltääsi ja tietysti eri kunnissa ei oo oikein tieretty mihinä mennähän ja kuinka toimitahan

mutta minä oon kyllä jyrkästi sitä mieltä että silloon kun yleisrariost on kysymys ja ennen kaikkia siellähän nyt tietysti näytetään siel ei kaupallisia ohjelmia näytetä mutta kuitenkin yhteiskunnan varoosta veik kausvoittovaroosta näille järjestöille annetahan jo muutenkin rahaa niin että se erellyttää sitä että varsinkin tietyt ohjelmat tulevaisuureski pitää taata että ne tuloo kaikkien suomalaasten ihailtaviksi elämyksiä antaviksi myös töllöttimien seuraamismahrollisuutena ja ennen kaikkia niille jokka rehellisesti luvan maksaa

haluan täs lopuksi myös ottaa esille sen kun näitä kalliita laitteeta on ostettu on ostettu ja ennen kaikkia myity sellaasille jokka niitä ei ehkä tarvittisikkaan

sitte ku ne ei oo ollu toimivia totta kai laitteitten myijät on velvollisia ainaki korvaamahan nämä jokkei toimi

tämä näytelmä varmahan käyrähän jatkossa mutta on hyvä asia että tämä nyt tuli kuitenki sillä lailla lievennettynä tarkennettuna jotta nyt tieretähän jatkossa mitä mihinäkin tehrähän ja toivotahan jotta täst ei oteta nyt mitään populistista keppihevosta kun vaalit lähestyy saatei kyllähän niitä rusinoja on kiva pullasta itte kunkin syörä

oltihin nimittäin täällä juhannuksen jäläkihin kolome päivää ja voimakkaasti keskusteltihin siitä tulooko suomehen nolla yks tai kaks ydinvoimalupaa

mä luulen että hallituspuolueet oli jo tuolla yläpäässä ministerien johorolla keskustellu aika tarkasti tämän niin sanotun kokonaisenergiapaketin ja määritelleet mitä veroja ja minkämoisia panostuksia ja ennen kaikkea suuntauksia mistä tätä energiaveroa korotetaan mistä uusiutuvaa otetaan

nythän on jäläkihinpäin ilimenny että maakaasua meinattihin verottaa hivenen runsaasti mutta se on nyt asteettain kuitenkin tippunu sillä lailla että se nousoo siihen alkuperäseen suunnitelmahan mutta täällä erustaja kuoppa muun muassa otti voimakkaasti kantaa siihen notta minkä takia

pitää muistaa että se on täysin tuontienergiaa ja sitä on kohoreltu todella leppoosin hansikkain verotuksen suhteen

toisin sanoen se saa noustakki mutta meirän pitää panostaa kotimaisehen

arvoisa puhemies

totta kai se saastuttaa mutta kivihiili saastuttaa vielä enemmän

pyydän anteeksi että minun piti ed

ja nyt kun on tullu esille se että etuilulla hurjille soita vuotta otteitaan turvesoilta ku otetahan sitä turvetta sieltä tuloo päästöjä järvihin niin mä luulen jotta siihenkin korjaus tuloo eli turve työllistää

totta kai se oli sinun ehrotus jotta seurustelukerhoksi hallintoneuvosto muutetahan mutta kyllä me periaatteessa oltihin kaikki samaa mieltä

jottei nyt kaikkia häntiä veretä itteltä kyllä me vähän oltihin muukkin siinä mukana

arvoisa puhemies

elämme valtavan taantuman aikaa

mutta erustaja arhinmäelle kyllä kommentoisin pikkuisen kun hän lietsoo sitä henkeä että pitääs sinne ja sinne rakennuspuolella elvyttää

aivan oikeen mutta kunnia valtiovarainministeri kataiselle siitä kun hän viime pyhän aikana sano jotta ollahan ny vähän rauhallisesti ettei ylikuumene tilanne saatiin rakennustarvikkeet kohteet jonkun verran halpenoo

jokista ja ed

kaltiokumpua ja nämä herrat ovat kuitenkin torella siviilityössään olleet asiantuntijoita näiren asioitten kanssa paljon olleet esillä käytännössä niin onko tämä lakiesitys viimeisen päälle harkittua voiko siihen vielä puuttua ja pikkuisen muutella

jos aina vain liberaalimpahan suuntahan tätä suomia vierähän niin siinä heleposti perheonnikin särkyy jos näitä pantaepäilyjä vierähän kotia

arvoisa rouva puhemies

ja jos sitä vertaa kuinka tämä hallitus on pystyny tämän taantuman läpi viemähän niin mun mielestä jos ei voi antaa sanaa erinomainen niin tosi hyvin

kaikki sanoi ku tämä taantuma alakas että meillä romahtaa kaikki meillä romahtaa asuntojen arvo

otettakoon oppia tästä ja annetahan tuleville nuorille työntekijöölle töitä

arvoisa puhemies

eli kysytähän myös vastuuta lasten vanhemmilta

nyt ku meillä oli puolustusvaliokunnassa kuultavana puolustusvoimista oleva lääkäri vai mikä sen korkia arvoinen arvo oli niin hän oli todella huolissaan siitä että tänä päivänä kynnys lähtiä varuspalvelusta pois ensimmäisten viikkojen aikaan on liian herkkä

arvoisa puhemies

siinä mieles minä sanoosin että kyllä yksinhuoltajatkin pystyy näitä asioita aika pitkälle junaalemaan oli kysymys sitten miehestä tai naisesta

ja tämä pallas hotelli sehän on rakennettu ennen kansallispuistoa ja sehän on ihan selvä että kolille ja pallakselle rakennetahan

ei tarvittu ku tulla pieni joukkohysteria siellä tai mua pikkusen ottaa päästä lähretähän

suomalaanen mies on jatkoski kova mies ja meidän tulevaisuures puolustus tuloo pohjautumahan tähän samahan ku tähän asti eli varusmiespalvelukseen

arvoisa puhemies

ihmisen polttoaine on puhras ruoka ja toivottavasti mitä enemmän niin sitä paree vielä kotimaanen

ja jos puhutahan siitä että sinne se jätevesipuhristamo tulee niin tänä päivänä pystytähän puhristamaan viel paremmaksi kuin jos siellä ei olisi hotellia jos siel muuten käytääs

ei tartte kovinmoista katastrofia tulla ku ruokavarat ehtyy siihen pisteeseen jotta kuljetahan lihan puolella

muistuu vain mielehen ittekki ku oon sellaanen pienviljelijä että yhren kerran viljavarastot ehtyi siihen mallihin vaikka herra wahlroos sano sillon jotta ne pullisteloo viljaa täynnä että tuli katastrofivuosi ja sitä ei löytyny mistään

ja jos ottaa vielä huomioon sen että kiina ja intia kaiken aikaa vaurastuu länsimaistuu siellä alakaa ruoan syönti olohon tottumukseltaan samanmoista ku vähän tääll länsimaissa niin silloin ollahan torella helposti jopa ruoan suhteen eli polttoaineen joka on ihmisen pääelinkeino katastrofin partaalla

mutta lähiruoka siit on paljo puhuttu ja on paljo puhuttu jotta lähiruokaa pitääs ostaa kouluille

nyt ku ajatellahan sitä että tämän päivän suomalaaset lapset ei tahro osata eres perunoja kuoria eikö kouluski oo esimerkiksi oppitunnit ruokatuntiki on ruokatunti eli miksei voitaasi aivan hyvin esimerkiksi lähiruokaa kouluilla käyttää enemmän ja joskus kerran viikos kylymästi keittää siellä kuorittuja pernoja

totuushan on se että tämän päivän vanhukset on niitä jokka on tämän maan meille rakentanu jotta me saarahan tääl hyvinvointivaltiossa olla

itte oon aika jyrkän alkohoolilain kannalla sen suhteen että oon ehrottomasti sitä mieltä että tämä ed

se tarkoottaa sitä että meirän kaikkien pitää antaa vanhuksille se kunnia että niistä piretähän loppuun asti huolen

mutta minkä takia otin nyt puheenvuoron mun mielestä ed

alatalo tätä lakiesitystä voi siinä mieles kannattaa että ku kysymys on lökiistä ja noon torella sellaasia juhulavia tilaisuuksia johona ollahan ilomielin otetahan korkeintaan se yks pieni löki nin em mää usko kyllä sen verra liperaali ajattelu mullakin pitää olla että tämoon hyväksyttävää ja ku soon vielä tosiaan juhulan ja joulun aikana

tämä välikysymyskeskustelu minkä oppositio nyt alulle pani sai aikaan on tietysti paikallansa mutta se on tullu varmahan muutamasta kantelusta

ne oppis käyttämähän ruokaa suomalaasta ruokaa ja ennen kaikkia ne oppis sen tairon kuinka ruoka on arvokasta ja oppisivat syömähän oikein

se ihimetyttääki sinänsä että meistä kaikki niin hallituspuolueissa ku oppositiossa haluaa vanhuksista pitää hyvän huolen

ministeri risikko on hoitanu sektorinsa esimerkillisesti

ennen kaikkea hän on ollut hyvin pirteä iloinen ja hyväntuulinen ja ennen kaikkea hän on hyväs fyysises ja henkises kunnossa

no tästä luomuruoasta on paljo puhuttu viime aikoina

meillä taas joku happomies kertoi ku oli aikoonansa sillo ku täällä nuorimmat ei o viel syntynykkää kolleekat lakko viinakaupoos nii ku hänellä oikein syytti silloon sitä joka paikasta ei tuolla maalla saanu niin hän kerto jotta alkohooli ei oo ongelmana niin kauan ku sitä on saatavilla

mutta tääl on muutamia puolueita muun muassa perussuomalaiset jokka örväntelöö tällä asialla vakavalla asialla irtopisteitä hakien

mutta leikki leikkinä

varmahan idea on sinänsä hyvä mutta ne pellot pitää ensin laittaa sellaheen kuntoon että ne läpääsöö jotta sieltä tuloo luomuruokaa

risikko lupas että nämä naisministerit rupiaa hoitamahan kuntoansa ja silloin tällöin tuorahan esille kuinka kunto on eristyny

jotain tiettyjä vapauksia meilläki pitää olla ja noon kuitenki sellaasia tietyllä lailla suljettuja tilaisuuksia vaik onki yleisiä tilaisuuksia

heinäluoma siinä jo aiemmin en tierä oliko se ny osittaista vitsailua vai oliko siinä vähän torenperäisyyttä mukana mutta pitää muistaa aina jotta säätiöitä keskenänsä ei saa rinnastaa toinen toisihinsa

monenkin luomuruoan tuottajan tänä päivänä pitää uten se viljely tehrä ja maaperä puhristaa

haluaasin vain kysäästä näin tasa arvon aikana sitä kun kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä ovatko ministerit torella esimerkillisesti hoitaneet kuntoansa

kohtaiset säännöt ja ne säännöt paljo sanelee kuinka pelisääntöjä nouratetahan

no jos ajatellahan sitä seikkaa jotta monikin moittii näitä maataloustukia totuushan on se että sillä kompensoirahan että kaupas ruoka ei maksa liian palijo

jos ei mitään tukia olsi eikä olisi mihnään muuskaan artikkelis ku maataloustuet niin kyllähän meil olis hinnat aivan toisenmoiset

vielä lopuksi haluaasin kiinnittää huomiota tai meirän pitääs kiinnittää huomiota siihen jotta annetaas mahrollisuus pienille kotiteurastamoolle

tietääs että se on siitä talosta siltä tilalta liikkeelle lähteny

arvoisa puhemies

voin vakuuttaa että ku tälle yrittäjälle annetaha lupa tehrä tämä ratkaasu siinä tulloo arkkitehtuuri kuvaan mukaan se soveltuu luontoon ja ennen kaikkea ne poluut tuloo käyttöhän vain siltä osin

se jos jätetään rempallensa siel tulis ylimääräistä roskaa ylimäärääsiä polokuja

ku ed

mä uskon siihen

ku ed

kyllähän turpeen käytöllä on isoja ja hyöryllisiä vaikutuksia kansantalourellisesti

työllistää ja ennen kaikkea nyt ku tästä prosessit lähtee käymähän eli tutkimukset eli turpeen noston takia me pystytähän siellä suolla sitte hyöryntämähän energiapuuta ja sitte ku uusiutuvaa puusta teherähän niin se niin sanottu hyörykepuu ei mee väärähän tarkootukseen vaan se menöö tuonne paperitehtahille ja sitte sahoille jnp

ensiksi pitää ed

hän ja moni muu erustaja on tehny varmahan arvokasta työtä kun on maailmalla vuosien saatossa kulkenu eri foorumeilla se ei oo ollu mitään puuhastelua

mutta ed

ukkola otti pelonsekaasin tuntein esiin sen että nyt kun nato ja venäjä ovat lähestyneet niin suomen pitääs äkkiä liittyä natohon jotta se on turvallisuusriski

se voi olla sitä mutta minä tunnen minoon nähäny se on naisprofessori joka suota tutkii

arvoisa puhemies

täällä ollahan juhannuksen jälkehen tekemässä erittäin tärkiää päätöstä ja päätös on varmahan oikian suuntaanen eli torstaina äänestetähän varmaan kahresta uuresta ydinvoimalasta

eli syörä turve on tervehellistä mutta tuprutteena se on mailman saastuttavin ja tämä tarina on tosi

niin paljo ku meillä tietysti mielipiteitä venäjästä entisestä neuvostoliitosta onkin niin mä luulen jotta meil on kuitenkin täs näin turvallinen olla

mutta samalla olen erittäin huolissani siitä että tämä uusiutuva paketti jotta se kans sellaasenansa vaikka se on kirjattu sinne jotta kuinka se tuloo toteutumaan se kans toteutetahan sellaasena sille annetaan sellaset tuet

meil on siellä kovia yrityksiä venäjällä ei yksistään forttumi ja mä uskon jotta soon jatkossaki kaupan alan suhteen suomelle erittäin tärkiä ja hyöryllinen

mä väitän että suomen metsät ne ovat meidän vihreä kulta kun se saadaan tuottavahan vetohon niin suomalainen puu on arvossaan eri muoroissa

meitä arvostetaan meitä kunniootetaan ja jos me pysytähän esimerkiksi ulkopuolella naton niin se tarkoottaa sitä että meitä halutaan sinne me pystytähän ehkä siellä turvallisemmin toimimaan

kyllä ne siellä kuule rauhas muovaantuu omahan läjähän

tierän erittään paljo innokkaita ruohonjuuritason liikkujia jokka ovat jopa saaneet kimmokkeen lähtiä teattereihin ja muihin kulttuuritapahtumihin

ja tierän myös paljon kulttuuri ihimisiä jokka mielellänsä haluavat liikkua sen takia jotta jaksavat esimerkiksi tehrä ihimisille elämyksiä ja jotta kulttuuri kukoistaa

sitten tosiaan tuosta että jos suomi menettää tämän veikkauksen suhteen monopolin niin se on suuri vahinko

kyllä meirän pitääs ainaki täs asias eun suhteen pitää kivenkovana se aate ja ajatus että soon meirän sisäänen asia että veikkaus säilyttää oman saman merkityksen ku tähän asti